äänestyksen

keskusta mutta

eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä se on toteutettu lakiehdotukseen lakiehdotuksen toinen kysytty mutta tähän se on

sunwaysin kuusi aaltokosken seitsemän y poissa kuusitoista jos kunto hyväkseen miten muka se miten työhistoria syöksyneen kaksi

tämä on vakava asia jossa toimitaan toisin kuin mitä poliittinen johto on päättänyt ja myös toisin kuin mitä eduskunta on kuvitellut siunanneensa

tässä on sttn uutinen jossa te sanotte että tästä eteenpäin vastuun pitää olla velkamailla niitä rahoittaneilla pankeilla ja niiden omistajilla sekä pankkien kotimaiden hallituksilla

toisen käsittelyn estellä porrastuksen eli jos nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ja huomautan vanhasta vastauspuheenvuoropyyntötavasta että seisomaan nouseminen tarkoittaa että haluaa ottaa kantaa sillä hetkellä käynnissä olevaan keskusteluun

arvoisa puhemies

minulla olisi vielä uskoa siihen että asuntoministeri joka välittää siitä miten asukkaita tasapuolisesti kohdellaan ja miten korjaukset lähtevät liikkeelle ottaisi kuitenkin tämän asian omakseen

olisin jatkanut keskustelua tästä harmaan talouden ongelmatiikasta joka on tietysti oikeusministerille tärkeä teema mutta myös työministerille erittäin tärkeä teema

myönnän vielä puheenvuorot edustajille maijala ruohonen lerner eloranta mäkisalo ropponen ja sitten puhujalistaan

ja tämän jälkeen puhujalistaan

siksi kysynkin erityisesti ulkoasiainvaliokunnan johdolta

ja nyt täällä on sitten sekä keskustan kalli että kokoomuksen heinonen kertonut että tämä rikos on tahallinen että te haluattekin että eläkeläisiä verotetaan ankarammin

onko ulkoasiainvaliokunnassa ollut esillä että tämä asia on niin iso ja periaatteellinen että suomen eduskunnan vanhan perinteen ja myös valtiosäännön perusperiaatteiden kannalta olisi luontevaa saada koko eduskunnalle informaatio hallituksen linjasta miten suomi aikoo tukea ranskaa

nyt te käännytte tämän kremlologian taakse ja ette enää puhu ollenkaan siitä että tästä eteenpäin vastuu kuuluu velkamaille

arvoisa puhemies

tässä on pyydetty vastauspuheenvuoroja

mutta tämmöistähän ei saisi suomen ulkopolitiikan johdossa tapahtua ja nyt kysytään tämän parlamentaarisen vastuun perään mitä valvontaa tämä eduskunta harjoittaa ja mikä vastuu ministereillä tästä tapahtuneesta on

nyt suuret maat ja siellä yllättäen myös poliittisia liikkeitä kentän oikealta laidalta ovat valmiit kovempiin toimiin harmaan talouden kitkemiseksi ja veronkierron vähentämiseksi

krens tyks on annettu

näin ollen on siis syytä suhtautua erittäin kriittisesti ja tarkasti näiden tukien käyttöön siitä riippumatta keitä ne väliaikaisesti hyödyttävät

tänään eduskunnan tarkastusvaliokunta sai informaatiota miten eduskunnan aikaisemmat lausumat harmaan talouden torjunnasta ovat menneet eteenpäin valtioneuvoston toiminnassa

geneven tuhdein perustelut kalvot esittää kysymyksen ilmottautuma osuma osui summa jopa

jos te olette sillä kannalla että tästä eteenpäin vastuu kuuluu velkamaille silloinhan te ette esitä suomen veronmaksajille enää mitään lisälaskua ette ole myöskään esittämässä että portugalille annetaan rahaa

äänestyksen

soo kaksi kolme jaa ääntä yksitoista eli yksikin lipposen edustuskuntoon havakset miten muka sekaantuminen työllistä lapintie rusanen ei ehdi pelastamaan

markus mustajärven ehdotus yhdeksäntoista kettusen ulos kymmene ovat vastakkaisia naisia nostetaan näiden välillä selkävoiton estäminen

kyllä metsäteollisuuden huoli siitä ohjautuuko sellaista puuta joka voitaisiin käyttää jatkojalostukseen puun polttamiseen on otettava äärimmäisen vakavasti äärimmäisen vakavasti

oletteko valmis asuntoministeri viemään tätä kuitenkin eteenpäin niin että vielä tutkittaisiin mahdollisuus siihen että kotitalousvähennys olisi käytettävissä myös asunto osakeyhtiöiden putkiremontteihin

todella minäkin olin kyllä erittäin yllättynyt kun eilen katselin televisiota ja satuin näkemään tämän kohdan jossa valtiovarainministeri sanoi että jos lähdetään nukkumaan niin kolmen vuoden kuluttua kaikki on hyvin

korot kreikassa ja portugalissa ovat koko euron historian korkeimmat tällä hetkellä

tämän jälkeen puhujalistaan

minäkin olen iloinen siitä että meidän suuren linjan osalta jopa kokoomus ja rkp eivät ole nyt esittämässä nato jäsenyyttä vaan vallitsee yhteisymmärrys siitä että tällä isolla linjalla mennään tämä vaalikausi

ei oo yhtään kaikki män jo

minä luulen että aika moni huomaa tämän teidän juttunne että rahat ovat aina lopussa silloin kun pitäisi antaa tavalliselle ihmiselle mutta kun te katsotte näitä teidän omia kannattajaryhmiänne niin silloin te ette ole köyhiä ettekä kipeitä

siis ilmapiiri on otollinen uusille tiukemmille toimille jotka ovat ehdottomasti suomalaisten ja suomen etujen mukaisia mutta tämä ei mene eteenpäin automaattisesti ja tässä olisi aloitteellisuuden paikka

nimittäin tosiasia on se että totta kai jos se puu käytetään hyväksi ja se jalostetaan korkealaatuiseksi paperiksi erikoistuotteeksi tai huonekalutuotantoon kelpaavaksi puuksi sen tuotto on viisinkertainen kuusinkertainen

nämä teidän lääkkeenne eivät auta ja olisi aika vaihtaa linjaa

ensimmäisen käsittelyn ystävä oli seitsemänsos ja käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö yksin raivattava kirjoitusten sisällöstä

salo viisikymmentäyksi ääntä kolme seitsemän eija yksi tyhjä poissa kymmenes päiväksi yksin tässä äänestyksessä kostamus

pitempiaalto turhan sijoitus on aikamoinen syy

tänään hallitus on käsitellyt vakausohjelmaa ja on päätynyt siihen että hallituksen tavoitteet budjettitavoitteet vaalikauden lopussa eivät tule täyttymään vaan budjetti tulee olemaan selvästi alijäämäinen

sitten jatkosta kysymys on että miten nämä tulevat selonteot tehdään mikä tulee olemaan turvallisuuspolitiikan suuri linja tämän hallituskauden loppupuoliskolla ja eteenpäin

puhemiesneuvosto ehdottaa että perustuslakivaliokuntaa veti keskustelua varten myös talon pääväristykset liitosasian kunnes nosturin kaatumiselle asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

tänään julkistettu kalevi sorsa säätiön kirja finanssikriisin johtopäätöksistä käsittelee tätä ongelmakenttää ja päätyy siihen että tässä on tämmöinen kultainen hetki

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

siinä tärkeässä asemassa ovat selonteot ja se kysymys että voidaanko ne tehdä yhteistyössä ja onko hallitus valmis siihen että voisi olla parlamentaarinen seurantaryhmä jossa syntyisi yhteinen käsitys siitä mitä tehdään

ydintä ja arvostelun menetys oli kahdeksan perustama

äänestyksen

tänään kävi myös ilmi että kuntatalous ja sen hallitus nyt vihdoin ja viimein kuntavaalien jälkeen myöntää tulee myös olemaan alijäämäinen ja se tulee haittaamaan kunnallisten palvelujen toteuttamista

on siis mahdollisuus että veroeuroilla aiheutetaan järjestelmä jossa me saamme viidesosan tai kuudesosan puun arvosta talteen ja sillä tavalla tosiasiassa ammumme itseämme jalkaan

sota sesonki viisi ja yksitoista yip usa kolmetoista jos kotona maksut niiden mukaan selkoa miten työ alusta on tilaa kutsuneet yhdeksän eli

sopiiko yhteinen parlamentaarinen seurantaryhmä vankistamaan ulkopolitiikan yhteisymmärrystä

minusta tässä on ollut luvattoman paljon semmoista asennetta että ei ole tätä metsäteollisuuden huolta tunnustettu vaan on katsottu että pääasia että tuki tulee ja sitä kautta metsänomistajat saavat tulonsa syntymään

äänestyksen

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

käsittelyn nestlen päivöristuksen kuudesosan käsittävän pureman tulos oli

kyllä minäkin oli puulla päähän lyöty tuon kannanoton jälkeen että miten suomen eduskunnassa voidaan virkamiehet tuolla tavalla leimata

on paljon tahoja jotka ovat tehneet miljoonien satojen miljoonien miljardien voittoja tällä olemattomalla sääntelyllä ja keinottelun mahdollisuuksilla ja nämä piirit pelaavat nyt aikaa toivovat että pöly laskeutuu finanssikriisin tapahtumien ylle ja sitten voi jatkua tämä vanha peli jossa otetaan mielettömiä riskejä sitten otetaan isot bonukset väliaikaisista tuotoista ja siirretään lasku veronmaksajien piikkiin niin kuin monessa länsimaassa ikävä kyllä on tapahtunut

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

pidempi aidosti mäntylä uskomatosta ei

myyntijoha tuskaksi ei

pidentyä jos totuus ehdotus on viisikymmentä ja tulevasta

se on siis loukkaus ympäristöministeriön virkamiehiä kohtaan mutta loukkaus myös koko maan virkakuntaa kohtaan että poliittisia tarkoitusperiä perustellaan virkamiesten yhteiskunnallisilla kannanotoilla

mutta se on hyvin lyhytnokkaista toimintaa sen takia että totta ihmeessä jos tämä korkean jalostuksen tuotanto suomesta häviää pitkän päälle täällä ei ole myöskään niitä rahoja joilla voidaan maksaa puun polttamisesta

äänestys

äänestyksen alettu sota on yli viisi ja yksi oli poissa kolmetoista jos kotona lapset miten

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden suostu tarkenisimmassa käsittelyssä

joskus tunnen sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään tutut lakiehdotukset vr on tiedotus on toinen käsittely on

lasilevyt avautuvat ovet tä vän keskustelua varten puhemiesneuvosto ehdottaa että asia kuin myös perustui odottaa tosi vähän ulkoisia val

risto rantakangas rskolmen ja risto kettunen sneljä ei rahasta

äänestyksen alettu soittaa kuusi kuusi on kakskymmentä ei pois ohutusten soutuneuvokset miten

jotta näin ei käy tarvitaan hallitukselta tämän tilanteen hyödyntämistä ja aloitteellisuutta euroopan unionissa ja oecdssä ja kysyn onko hallitus ja sen johto valmis tähän aloitteellisuuteen

ylityöstä mattila suomi kaksi

ministeri lähti

äänestyksiä on annettu

ollaan todella tarkan päätöksenteon hetkellä koska tiedämme että meillä ei ole mitään varmuutta vahvan talouskasvun uudelleenkäynnistymisestä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

samalla on syytä kysyä sen perään onko hallitus valmis pyytämään niitä tietoja jotka ilmeisesti ovat muun muassa saksan veroviranomaisten käytettävissä tähän asti paljastuneista veronkiertotapauksista eurooppalaisissa pankeissa

pidentyjaosto lohdutus olisi kolme jypyr vastaava

ön ehdotus kolme rantakangas ei perustu

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

tämän hallituksen linjan suuri heikkous on se että se ei tartu kasvun eikä työllisyyden asioihin vaan se tarttuu näihin leikkauksiin ja tuijottaa silmänsä kipeiksi näitä

ei viime vaalikaudella suinkaan kiristetty tätä niin sanotusti hyväosaisten eläkeläisten veroa vaan se ratkaisu joka viime vaalikaudella tehtiin tarkoitti että tällä hetkellä tässäkin tuloluokassa eläkeläisiä ja palkansaajia verotetaan samalla tavalla